koulutustukihan joka tällä hetkellä on voimassa on ollut siitä hyvä järjestelmä että se on oikeasti kannustanut lähtemään opiskelemaan koska on tiedetty että työttömyysturva siirtyy sillä

meillähän on järjestelmä ollut siinä sillä tavalla jotta jos työpaikkoja on ollut olemassa niin ihmisenhän on pitänyt lähteä töihin

arvoisa puhemies

sitä minä ihmettelen jos joku sanoo että tämä on jotenkin parempi ja tämä on kannustavampi ja sitä koulutustukea on väärinkäytetty sen minä haluaisin nähdä

on tullut selville monta juttua missä sitten jäljestäpäin on työsuojelupiiriin ilmoitettu jotta on ihan vilunkipeliä ja maksettu vaikka ruohonleikkurilla tai tämmöisellä palkka ja teetetty töitä hirveän pitkiä aikoja

sehän kuvastaa sitä jotta silloin ei työvoimahallinnolla ole ollut tarjota työpaikkaa ja silloin minusta on ihan oikein jotta näin kouluttautuukin

arvoisa puhemies

hänellä ei ole mitään tietoa ei ole työpaikkaa olemassa hän putoaa työmarkkinatuelle ja toimeentulotuelle sen jälkeen myöhemmin siinä

vielä kun on tämä puolison tulojen tarveharkinta niin aina nopeasti putoaakin hyvin matalalle tasolle

sattui olemaan jopa ministeri tuolta pohjoisesta karjalasta rauha hänen sielulleen hän on jo vainaa joka totesi yhdessä tupaillassa kun satuin istumaan siellä jotta tulisi vielä semmoinen aika jotta kun laittaa leivän seipään päähän sarkaojan päähän niin duunari saapi sitten taikka senaikainen renki sen palkakseen

sehän nimittäin on sillä tavalla jotta kuluvana vuotena niissä kunnissa missä nostettiin veroprosenttia vuoden alusta työmarkkinatuella olevat henkilöt eivät ainakaan kasvattaneet ostovoimaansa päinvastoin ja samoin näyttää olevan ensi vuonna

sen takia minusta tämä on virheliike tässä tilanteessa ennen kaikkea kun työttömyys on kasvamassa ja tiedetään mitä tapahtuu eikä ole näköpiirissäkään vielä semmoista nousua jotta tässä voisi tarvita kaikkia ihmisiä töihin

siinä mielessä olen hyvin vankasti sitä mieltä jotta tässä tulee taas yksi semmoinen virhe mikä tulee näkymään sosiaalipoliittisina kustannuksina ja terveys ja monina muina ongelmina yhteiskunnassa

tässä tilanteessahan pitäisi tehdä tasokorotus näille kaikkein heikoimmassa asemassa oleville siten jotta oikeasti heillä ostovoima kasvaisi koska se olisi sitä parasta elvytystä ja kohdennettua elvytystä siihen jotta tuotteet lähtisivät kaupaksi ja saataisiin työllisyyttä parannettua

mutta hallitus vaan selittää aitiostaan ymmärrän hyvin asemanne pitää selittää nätisti ja kauniisti ja somasti jotta ihmiset niin kuin hämääntyisivät tässä ja siinä te olette onnistuneet

en ymmärrä ollenkaan tätä koulutustuen takaisinmaksujuttua

mutta sitten siinä on takaisinperintä sillä tavalla jotta jos ei ole edistynytkään opiskeluissaan niin voidaankin sanoa jotta kaikki maksetaan takaisin peritään kaksin verroin jos ei ole tenteistä suoriutunut

taisin tuolla valiokunnassa todeta sillä tavalla jotta tänne eduskuntaankin on näitä ihmisiä ollut hakemassa ja ovat ottaneet velkaa hirveästi ja on mahdottomat luulot itsestä ollut jotta nythän tulee ääniä mahdottomasti ja mennään läpi ja maksetaan sitten

kun kansanedustajan palkkio on kuulemma niin hirveän iso niin maksetaan ne velat poikkeen ja se tentti ei ole mennytkään läpi

jos ei siinä tulekaan pärjäämään niin ihmistä rangaistaan siitä kun on epäonnistunut valinnassaan eikä ole pärjännyt siellä eikä ole tajunnut vaan vielä yrittää ja sittenkin epäonnistuu

siinä mielessä minusta se on toinen iso virhepaketti joka ei sovi tämmöisen kuusen juurella kasvaneen maalaislogiikkaan

arvoisa puhemies

moni on kakku päältä kaunis liekö silkkoa sisältä

kun on seurannut usean päivän ministerien käyttäytymistä ministerien aitiossa niin kyllä nämä ovat niin kuin helppoheikkejä jotka rukkasia myyvät kehutaan mahdottomasti miten tässä on paljon hyvää samaten kuin hallituspuolueiden edustajat yrittävät kaikella vimmalla sitä tehdä niin kuin nämä olisivat aitoja suomalaisia käsineitä vaikka osin seassa on kiinalaisiakin näin jos sen kuvaisi lainauksella

tässä talousarviossa on iso aukko ja se liturgia mitä tässä on kuultu ministeriaitiosta ja monien muiden puheista koskee sitä kun puhutaan verohelpotuksista jotta pieni ja tätä pienen pienet keski tuo keskituloiset ja kaikki saavat tästä jotain

todellisuudessahan käy sillä tavalla että niiden ihmisten jotka ovat valtion tuloverotuksen alapuolella hyöty kyllä on tosi laiha

jos katsoo erityisesti työttömiä ihmisiä joita eivät nämä ansiotulovähennykset eivätkä muut koske niin heillehän tässä se hyöty on nolla mikä tarkoittaa että se porukka jolla olisi ostovoimavajausta joka käyttäisi rahansa erinäköisiin tuotteisiin vaatteisiin kokonaan kulutukseen tietysti sen rahan tässä ei saa sitä mutta se porukka joka saa isotuloisena kovia verohelpotuksia joka ei käytä sitä kenkien ostoon eikä ruokaan eikä kulutukseen vaan etsii uusia sijoituskohteita rahastoja joista saadaan hyviä tuottoja ei lisää tätä kulutusta

se ei lisää sitä jotta tulisi tähän hiljenevään kysyntään sitten uusia panoksia mikä lisäisi tietysti työllisyyttä

tämä minusta on virhe iso virhelinjaus tässä koko asiassa koska unohtuvat nämä jotka elävät pienellä tulolla ovatko he toimeentulotukilaisia työmarkkinatukilaisia tai muuten pienituloisia tässä unohtuu kokonaan se porukka joka elää alle kymppitonnin vuosituloilla esimerkiksi se jää täysin paitsi

nimeä en muista mikä mahtoi olla se firma mutta siinä tuli selkeästi esille jotta heillä on tietty konsepti minkä mukaan nämä pikkuputiikit pitää pitää auki ja sitten tuli näiden putiikkien omistajien edustajan suulla monesti todettua että se tasapaino neuvottelussa ei ole oikein niin kuin samaa jalkaa

elikkä kun on tämmöinen iso omistaja niin se sanelee ehdot siinä ja neuvottele siinä sitten mitä neuvottelet koska ehdot on saneltu ja siinä ei ole paljon venkauksen varaa

sen takia odotan kyllä että eduskunta tässä käsittelyvaiheessa tekee jotain tälle asialle katsoo onko mahdollista nyt tehdä niin jotta tätä kunnallisverotettavan tulon alarajaa nostetaan reippaasti ylöspäin jolloin kaikki nämä pienituloiset hyötyisivät ja onko mahdollista puuttua työmarkkinatukilaisten verotukseen joka tällä hetkellä on kova

sen takia tämmöiset on toivomusajatuksia jotta tällä hoidettaisiin se tasapaino siihen jotta pikkuyrittäjä voi sanoa sille joku yksinyrittäjä joka pitää liikettään siinä jotta nyt en viikonloppuna pidäkään auki sitä

se on täysin mahdotonta koska ainakin seuraavassa sopimustarkistuksessa kun aiotaan jatkaa sitä vuokrasopimusta varmasti sitä ei jatketa

sitten jos katsoo sen työssäjaksamisen osalta niin jos ei kannata palkata ulkopuolisia ja sitten yrittää sinnitellä yksinään siinä seitsemänpäiväistä viikkoa niin sen tietää että hyvin pitkään ihminen ei kestä ja sen takia tämä laki varmasti tulee tekemään yhteiskunnalle kustannuksia joita ei vielä tiedetä lähinnä työssäjaksamisen ongelmana ja sairauskuluina ja eläköitymisenä ja tämän tyyppisinä ongelmina

meidän pitäisi päästä vähintään siihen jotta työmarkkinatuki olisi sen tasoisena verotonta tuloa jolloin purettaisiin näitä ylimääräisiä byrokratioita ja luukkuja pois

siihen liturgiaan mitä tässä on kuultu ja niihin rukkasiin täältä ministeriaitiosta miten ne ovat hyviä ja lujia kuuluvat tietysti väylä ja tiestörahat

siellä tiepiirin päällikkö kuvasi hyvin karulla tavalla sen jotta kustannusten nousu on ollut sen verran rajua jotta kaikki se liikkumavara mikä aikaisemmin on voitu käyttää siis tienpidon normaalikustannuksista au rauksesta hiekoituksesta näistä yli jäänyt pieniin korjausinvestointeihin millä on voitu tehdä turvallisuutta edistäviä toimia on tällä hetkellä jo miinusmerkkistä siellä ei voi tehdä yhtään tämmöisiä toimia

silloin tämä budjettikirja tuo keltainen kirja perustuu siinä mielessä tavallaan tämmöiseen tyhjyyteen onttouteen siinä jotta ei ole tunnustettu tosiasioita miten paljon rahaa pitää olla käytössä

yksi siihen liittyvä kuuluu ratapuolen asioihin joka on pohjois karjalan hankkeita porokylävuokatti osin se koskee jo vähän kainuun puoltakin

arvoisa puhemies

tämä kehyskausi tässä ovat sinä aikana kaikki näkymät sen oloisia kun katsoo mitä tulee tapahtumaan ja mitä on tapahtunut jotta valtionta louden tasapainoon saattaminen tulee olemaan vaikeata

se on niin kuin hölmöläisten täkin jatkoa jotta tehdään mutta tehdäänkin vähän puolinaisesti

jos tehdään niin tehdään kunnolla kun tiedetään kuitenkin jotta puunjalostus ja puun liikkuminen on tärkeää jatkossakin suomalaiselle kansantaloudelle

odotan myös että tämän tyyppiset asiat korjattaisiin tässä budjetissa eikä jätetä ei tehdä sellaisia hölmöläisen hommia jotta se tulee maksamaan jos lähdetään uudestaan korjaamaan paljon enemmän

sitten kun katsoo samaan aikaan mitä tapahtuu ikärakenteelle sille tarpeelle palveluiden osalta joka tapauksessa tulee sieltä kautta lisää laskua jos aiotaan pitää ihmisistä huolta ja pitää se lupaus että suomi on hyvinvointiyhteiskunta

meillä on yksi semmoinen vesihanke joka seisoo sen takia että siellä tutkitaan kallioperiä onko siellä uraania enon ja kontiolahden alueilla

sitten kun katsoo vielä mitä on tapahtunut meidän tuotantorakenteelle nimittäin enstäinkin työllisten määrä tuolla työelämävaliokunnassa ed

satosen kanssa olemme ja siellä kuultiin semmoinen ikävä uutinen jonkun asiantuntijan tilastoissa joka kuvasi että meidän tämä työllisten määrä on yllättävän matala se ei ole noussut vaikka meillä on ollut aika hyvääkin kasvukautta välillä tuossa aikaisempina vuosina siitä huolimatta työllisten määrä on yllättävän matala

kun ajatellaan jotta se tulee onko se areva vai mikä tämä onkin kuitenkin ranskalainen yhtiö ja cogemako tämä toinen on ja ne tutkivat siellä eivät ne huvikseen tutki

kyllä niillä tarkoitus on jossain vaiheessa käydä louhimaan sitä kalliota siellä ja isot koneet sinne tulevat ja möyhijät ja siinä jää paljon hukkakiveä

ja kun katsoo mitä tapahtuu sitten tuotantorakenteessa kaiken kaikkiaan niin meillähän se teollisuus mikä on tuonut vientituloja on vähentänyt porukkaa se on vähentänyt tuotantoansa ja vienyt hyvin paljon näitä käsillä tehtäviä töitä joista on tullut vientituloja tuonne kiinaan intiaan moniin halpamaihin

sen jälkeen meille jäävät ne kasat sinne meille jää mahdollisesti tasoitettuja vähän niin kuin maisemoituja mutta meille jäävät sinne vedet jotka valuvat mahdollisesti saimaan vesistöön ja ympäristöön me emme pysty koskaan estämään sitä vaikutusta

toinen vaihtoehto on jotta me emme tee sitä vaan annamme sen vesipullottamon käydä toimimaan siellä ja meillä on hyvä imago kaikissa puhtaissa elintarvikkeissa kaikessa luonnossa

tämä on nimittäin siinä mielessä iso yhtälö että paitojen pesulla me ei näitä makseta eikä vientituloja sillä saada vaan

se on pysyvä olotila mutta tämä uraani sen louhinta voi vaarantaa mielikuvana koko sen jutun

l sara sysimusta tuotanto lähti meidän pitää saada semmoista tuotantoa teollisuutta aikaan osaamista osaamisen myymistä aikaan jolla tulee tuloja tähän maahan

se vesihanke on sen takia jäissä että odottavat mitä tapahtuu tämän uraanitutkimuksen ja sen seuraamusten suhteen tuleeko sinne kaivostoimintaa vai ei

tiilikainen totesi jotta mitähän kaikkea pahaa nyt olisi tapahtunutkaan jos olisi sitä notifiointia anottu

sen takia minusta sinne puolelle satsaaminen on hyvin tärkeä ja niiden asioiden kehittely että me saisimme myytyä semmoisia tuotteita mitkä on suomessa kehitetty patentoitu ja mitä täällä myös tehdään valtaosin

voisiko ed

tiilikainen sitten kuvata vaikka muutamilla sanoilla mitä karmeuksia suomelle olisi koitunut jos olisi lähdetty hakemaan sitä notifiointia ja olisi tullut semmoinen kielteinen päätös

se on aika kova päätös mutta kuitenkin jos se mitään velvoitteita tekee valtiovallan osalta se pitää hoitaa mutta ei tuhota pysyvästi sitä ympäristöä ja aluetta

en usko jotta nämä kreikka paketit ja nämä vakauspaketit vielä rauhoittaisivat sitä leijonaa mikä karjuu lisää tuloja itselleen ja haluaa saada hyviä tuottoja koska kyllähän tässä kaikessa takana on iso raha joka yrittää saada hyviä sijoituskohteita näistä valtioista ja kunnista

olisiko se ollut paha asia että olisi voitu työllistää vähän pitempiä jaksoja ja vähän laajemmin kuin nyt eikä tämmöistä ihmeellistä rumbaa mikä tässä on tulossa epäselvyyksiä siinä mikä on elinkeinotoimintaa

tämä hallitus kyllä suojelee sudet ja karhut mutta seiskoille pois käväisi as

ei suojele pohjoiskarjalaisia ihmisiä

siinä mielessä se leijona ei tunne sääliä eikä vastuuta siitä jotta millä tavalla joku meidän ihminen hoidetaan täällä joka ei itse itsestään muuten huolta voi pitää vaan se on säälimätön

sen takia kansanvallan tehtävä on kyllä pitää huoli siitä jotta se on se puskuri joka ottaa sen hallintaansa luo semmoiset pelisäännöt näille rahamarkkinoille ja rahanvalvojille jotta se hallitsee niitä ei siten jotta rahavalta hallitsee näitä kansanvaltoja niin kuin tällä hetkellä näyttää pahasti olevan olemassa

tässä tulee monta tulkintaa jo sen puheenjohtajan puheessa jonka pitäisi tietää mitä valiokunta on päättänyt

ja kaiken lisäksi jostain ihmeen syystä tässäkin eduskunnassa valtaosa on vaipunut siihen uskoon jotta antaa mennä

minä olen kokoomusta pitänyt aina järkipuolueena ainakin vanhaa kokoomusta ja olen pitänyt talousihmisinä koska sitä varallisuutta varmaan siellä kokoomuksen puolella ei muuten olisi ollut yksittäisillä henkilöillä jos ei olisi järkeä ollut

mutta tällä hetkellä tämä taloudenpito on ollut kyllä täysin hunningolla ja toivon mukaan siellä opittaisiin tämmöiset pelisäännöt onko se niin jotta ei pidä syödä enempää kuin tienaa

näin lehdessä ilmoituksen yrittäjästä joka tekee niin sanotusti avaimet käteen jätevesien puhdistussaneerausjärjestelmiä

mutta jos haen toimenpideluvan ja suunnitelmat hoidan itse hinta putoaa jonkin verran

kyseinen virkamies kertoi kuinka laajasti pitää selostaa ja suunnitella olla jonkin tasoinen että voidaan toimenpidelupa myöntää

minä olen miettinyt sitä mikä on tässä salissa se näky ja tulevaisuudenkuva mitä halutaan tuolla maaseudulla tapahtuvan

kuka mahtaa olla se mies

monenko luulet osaavan hoitaa asian niin ettei rahastajat pääse jylläämään

se on ilmeisesti semmoinen vanha kartano ajattelu jossa on kylässä iso kartano ja siellä laidalla muutama torppa joilla ei ole välttämättä omaa tonttia ollenkaan mutta tässähän tapauksessa jäisi sitten

tämä kuvaa vaan sitä tilannetta mikä on ja tuossa on meidän keskustelun aikana tullut kaksi soittoa joissa nämä ihmiset ovat sortuneet näihin markkinamiesten juttuihin ja kysyvät kenen tämä vika on

tässä tänä iltana on pohdittu kenen vika tämä on mutta tämä kuvastaa niitä ihmisten tuntemuksia siitä mitä tässä on tapahtunut

minä näen asian niin että jos maaseutukylät halutaan pitää elävinä siellä pitää olla pienempiä ja isompia ja pitää olla monipuolista toimintaa

kaksi kaivoa ja sitten se perällä oleva tarkistuskaivo millä tavalla se tarkastetaan toimiiko se systeemi vai eikö toimi kun siellä ei ole olemassa tarkastusjärjestelmää

tämän tyyppisessä ajattelussa mitä tässä on visioitu että metsätilojen pitää olla siis niin hirveän isoja että yksi isäntä omistaa kaikki kylän metsät yksi omistaa pellot sitten ei jää oikein sijaa toisille

siis vaikka on niin arvioidaan rakenteen perusteella

se sanonta suo kuokka ja jussi on tässä hyvä lähtökohta kun tiedetään mihin perustuu se semmoinen pellon omistamisen halu

elikkä siinä minä odotan että keskustalaiset eivät puhuisi ihan noin paljon potaskaa kuin tänä iltana jotta se kelpaa koska ministeri totesi että ei se välttämättä riitä vaikka onkin ne kolme kaivoa

kun siellä on ollut isoisä mahdollisesti torpparina ja isä on raivannut vielä kovin vaatimattomissa olosuhteissa ja vaatimattomilla välineillä peltoa sieltä korvesta tai suosta niin sen ajattelun ymmärtää siinä jotta sitä ei helposti ole lähdetty myymään

tässä on koko ilta taas annettu hyvin harhaanjohtavaa tietoa ja sen takia nämä ihmiset on kysyneet miten on mahdollista kun heillä on ollut kolme kaivoa miksi heidän on käsketty tehdä uudet systeemit ja vielä laittaa kaiken näköiset muovipömpelit ja on nostettu sitten renkaat pois eivät ole kelvanneet ne rengaskaivokset

yleensä on vielä sillä tavalla ainakin tuolla meilläpäin on tapana jotta se mökki on siinä keskellä peltoa sen takia jotta itikat eivät syö niin pahasti tuulee vähän siinä mikä on ihan järkevä juttu ollut

ja kun logistisesti ajatellaan niin sen pitää olla pellon keskellä totta kai koska joka paikasta on yhtä pitkä matka siihen talouskeskukseen

sitten joku vuosi sitten tämä viisas hallitus ei tämä ollut taisi olla edellinen hallitus muutti sen ajattelun jotta nythän tässä luopumistukeen ei voikaan käyttää vuokrausvaihtoehtoa

tämmöinen alle viisikymppinen kaveri soitti tuossa äsken ja sanoi että hän on työmarkkinatuella oleva maksaa vielä sisarosuuksia siitä mökistä toisille kun on ollut useampi lapsi

ruso huomio pois tukee eun käytetystä muistan hyvin valiokunnassa kun epäilin jotta saattaa mennä muuten karille tämä juttu että ainakin se hiljentää tilannetta ja meilläpäin se ainakin on nyt näkyvissä siellä

sanottiin että myöhän ei muuten myydä sitä eikä vuokratakaan kun tässä kuulemma kohta menevät nämä tukioikeudet tulee siis semmoista peltoa mistä ei saa tukea ollenkaan jäivät sinne aktiiviviljelijälle ne

siellä on muutama nyt näkyvissä niitä

minusta se on harmi että se toimenpide teki sen kun meillä pitäisi kuitenkin peltoa olla käytössä jatkossa koska mitä tänäkin iltana on puhuttu ilmastonmuutoksesta meidän seutumme tulevat olemaan todennäköisesti jossakin vaiheessa hyvin tarpeellisia vielä elintarviketuotantoon ja tulevat olemaan suotuisempia tähän hetkeen verrattuna teimmepä me mitä hyvänsä

täällä on järkeviä puhuttu tänä iltana tosi järkeviä mutta sen pitäisi muuttua vaan lihaksi ja käytännöksi että ne systeemit toimisivat kanssa ja se inhimillisyys löytyisi myös sille kunnan virkamiehelle joka on se viranomaistaho joka myöntää näitä asioita